se on tärkeä arvokas tavoite ja päämäärä johon eivät nyt valitettavasti nämä hallituksenkaan lisäykset nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi riitä

tämä on oikean suuntainen askel mutta ehdottomasti riittämätön ja sen vuoksi me tulemme varsinaisessa käsittelyssä sitten esittämään lisärahoitusta näihin työvoimapoliittisiin toimiin mukaan lukien myöskin tämän nuorisotyöttömyys

arvoisa puhemies

tuskin keneltäkään suomen kansalaiselta joka seuraa uutisia lukee sanomalehtiä on jäänyt huomaamatta että erään kovimman kritiikin kohteena hallitus on ollut juuri korkeakouluille tehtyjen säästöjen ja leikkausten johdosta

nyt esittelyssä oleva hallituksen esitys joka koskee vain helsingin yliopistoa ja itä suomen yliopistoa on näitten kahden yliopiston kohdalta nyt tuomassa lisäleikkauksia jo tehtyjen päälle

itä suomen yliopisto jota ei hirveän hyvin tunneta suomessakaan mutta olisi syytä tuntea erinomainen yliopisto

ja kyllä minä hirveästi nyt toivon että perustuslakivaliokunta oikeasti antaa semmoisen lausunnon sivistykselle että tämä leikkaus apteekkimaksusta ei käy ja me saamme sitten tämän asian pois päiväjärjestyksestä

sosialidemokraatit tekevät kaikkensa jotta tämä vääryys korjataan

tärkeä näkökulma sitä voi nyt kutsua psykologiseksi tai yhteiskunnalliseksi tai sivistykselliseksikin

kun olen keskustellut sekä helsingin yliopiston että itä suomen yliopiston rehtorien kanssa niin sieltä välittyy myöskin sellainen tunne jolle on syytä antaa arvoa

arvoisa puhemies

se on kohtuuttoman demoralisoivaa näille hakijoille ja kertoo siitä että hallitus ei ole ollut tehtäviensä tasalla

arvoisa puhemies

edustaja vehkaperä on innokas ja osaava kansanedustaja ja minusta on tärkeätä että asiat voi sanoa vähän ronskimminkin

mutta niin kuin olen aiemminkin todennut kun saamme helmikuussa ammattikorkeakoulujen ja heidän taustayhteisöjensä esitykset niin arvioidaan niitä sitten sen pohjalta

sitten minun on pakko todeta tästä kun kulmuni totesi että koulutusleikkaukset ovat kohdentuneet pohjois ja itä suomeen kolminkertaisesti verrattuna muuhun suomeen

mitä tulee toisen asteen koulutukseen osallistumiseen niin voin vakuuttaa teille edustaja vehkaperä että olen teidän kanssanne ihan samaa mieltä että pitää tarkasti katsoa se että nuorilla etäisyydet lukio tai ammatilliseen koulutukseen ovat kohtuullisia

voin vastata vain siltä osin kuin olin itse opetusministerinä että hyvin tarkkaan minä tein ihan mittatilaustyönä katselin lapin itä suomen tilanteen

se mikä oli olennaista oli se että ikäluokkakehitys lapissa ja itä suomessa oli olennaisesti toinen mikä puolsi sitä että aloituspaikkoja voidaan vähentää siellä enemmän kun oli myöskin hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittu että pitää tehdä tietyt säästöt

tämä pitää nyt sitten hyvin tarkkaan arvioida

en halua jäädä historiaan opetusministerinä joka jollakin tavalla vaurioittaisi nuorten näkökulmasta sitä että heillä on kohtuullinen matka päästä sitten keskiasteen koulutukseen nimenomaan nyt puhun keskiasteen koulutuksesta tässä yhteydessä

mutta tosiasia nyt on se että valtion taloudellinen tilanne on niin vakava että me joudumme myöskin tekemään valitettavasti säästöjä koskien meidän koulutustamme ja se nyt vaan pitää tehdä taiten sillä tavalla että nuorten opiskelumahdollisuudet säilyvät hyvinä

arvoisa puhemies

sitä ennen te olette juuri todennut että kokoomus ei leikkaa perusturvaa

mutta kysymys on siitä minkä sanoin omassa puheenvuorossani

tämä tarkoittaa sitä että samat ihmiset ovat vuodesta toiseen köyhiä

sen takia me demarit esitämme tämän perusturvan tason parantamista koska tämä on häpeällinen tilanne

virolainen puhui nätisti kauniisti työhyvinvoinnista ja johtamisesta liittyen työurien pidentämiseen

tässä on vaan todella merkittävä ristiriita hallitusohjelman ja myöskin keskustalaisten tekojen ja sanojen välillä

hallitusohjelmaan on kirjattu tuottavuusohjelma kirjaimellisesti pilkulleen entiseen muotoon

kuitenkin me tiedämme että eduskunnan tarkastusvaliokunta yksimielisesti on kiinnittänyt huomiota siihen että tuottavuusohjelmasta on tullut henkilöstön irtisanomisohjelma joka erittäin inhottavalla tavalla vaikuttaa

arvoisa herra puhemies

myöskin työelämä ja tasa arvovaliokunta käsitteli tätä lakia kuntouttavasta työtoiminnasta hyvin perusteellisesti ja annoimme lausunnon sosiaali ja terveysvaliokunnalle

valiokunnan yhteinenkin mietintö oli monilta osin aika kriittinen

asiantuntijakuulemisessa kiinnitettiin hyvin vakavasti huomiota siihen että olemassa olevan kuntouttavan työtoiminnan laatu ja se sisältö ei ole kaikilta osin senlaatuista että sitä voisi pitää hirveän hyvänä tälle erittäin vaativalle kohderyhmälle joka tätä saa

sitä paitsi asiantuntijat totesivat myöskin että ei käy selkeästi edes hallituksen esityksestä ilmi mitä tällä uudistuksella itse asiassa tavoitellaan

anneli kiljusen esittämät lausumat vastaavat erittäin hyvin sitä sisältöä ja henkeä joka oli sekä työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietinnössä että myöskin meidän jättämässämme siis sosialidemokraattien valiokuntaryhmän jättämässä eriävässä mielipiteessä jossa vielä voimallisemmin halusimme ottaa kantaa näihin kriittisiin ongelmakohtiin

eli haluan myöskin omalta osaltani kannattaa ed

arvoisa puhemies

kuka ja mikä puolue vastusti tätä kaikkein pienituloisimpien aseman parantamista

pitkäaikaisena sivistysvaliokunnan jäsenenä rohkenen sanoa näkemyksenäni tähän kainuun ja kajaanin opettajakoulutusyksikköasiaan oikeastaan vahvistaen niitä painotuksia joita ed

rossilla oli

opetusministeriöllä on ymmärtääkseni edelleen vahva vaikutusvalta ja mahdollisuus tulosneuvottelujen ja muitten kautta vaikuttaa yliopistopolitiikkaan ja myöskin tavallaan laitosten asemaan vaikka tiedän sen että opetusministeriön suositusten mukaan strateginen ajattelu on sitä että pitää rönsyjä karsia ja tämmöistä suuruuden ekonomiaa joka tietysti sopii hyvin ehkä kokoomukselle ja muillekin

olen ollut kansanedustajana kohtuullisen pitkän ajan enkä muista tämäntyyppistä mustaa tahraa mustaa aukkoa mitä täällä on puhuttu yksinvaltiudesta

edustaja essayah puhui siitä miten nyt tätä puoluekuria vahvistetaan tällä tavalla

on kyllä nyt mielenkiintoista ajatella kun valiokunta ryhtyy tätä asiaa käsittelemään miten siellä asiantuntijat tähän suhtautuvat

me hyvin tunnistamme taustan että tämähän on käytännössä valtapolitiikkaa jos sen sanoo yhdellä sanalla

sitä voi vahvistaa tällä kiristysruuviterminologiallakin mutta ei tämä nyt kyllä hei hyvät kollegat ole mitenkään kunniaksi suomen parlamentille

ja vähän kyllä ihmettelen puheenjohtaja soinia että hän on sillä tavalla halunnut tämän asian hoitaa ja vielä enemmän ihmettelen sitä että jo traditionaaliset puolueet kokoomus ja keskustapuolue ovat tämän hyväksyneet

totean nyt siltä osin näin että pikemminkin olemme kritisoineet hallituksen veroelvytystä ja vaatineet sen toisenlaista kohdentamista

herätän nyt senkin kysymyksen onko tämä itse asiassa perustuslain sisällön mukainen ainakaan hengen mukainen se ei ole

sasi nyt ehkä turhan sinivalkoisin ajatuksin kuitenkin arvioi tätä yhteiskunnallista tilannetta jossa suomessa ollaan

haluan sen nyt sanoa että en minä ole koskaan toivonut minkään eduskuntaryhmän täällä hajoavan ja en ole osannut aidosti arvostaa puolueloikkareita ovat he sitten loikanneet mistä puolueesta minne tahansa mutta ei nyt ole mikään salaisuus se kaikella kunnioituksella nyt perussuomalaisia kohtaan että te olette kuitenkin sen tyyppinen puolue jota jotkut luonnehtivat populistiseksi puolueeksi ja kuka mitenkin

mutta hallitus saa nyt arvosanan välttävä plus toiminnastaan ei sen enempää

työttömyys olisi pienempi jos olisi kuunneltu sosialidemokraatteja

te olette ihmisinä ja yksilöinä yhtä arvokkaita kuin meistä kuka tahansa ja teillä on kansan valtakirja täällä mutta samalla kun edustaja harakka totesi myönteisenä sen että on ollut hyvä että perussuomalaiset ovat tuoneet tämmöisen monipuolisemman sosiaalisen kirjon tänne taloon kyllä sitä kirjoa on löytynyt muistakin puolueista

elvis esittää niin voi tehdä taimikokysymyksenä tai tämä herättää kysymyksen että eiväthän nyt perussuomalaiset oikeasti ansaitsisi ja tarvitsisi tällaista

luin viikko sitten aikuiskasvatuksen professori ari antikaisen arvion noste ohjelmasta

arvoisa ministeri me tulemme palaamaan tähän kysymykseen

minä pidän häijynä tuota teidän näkemystänne että noste ohjelma on epäonnistunut kun on kysymys aikuisista ihmisistä joilta on puuttunut ammattitutkinto

ihan tuosta lopusta kun edustaja lapintie peräsi tätä opettajien lomautusasiaa niin en minä voi opetusministerinä muuta kuin vedota kuntapäättäjiin että käytäisiin se priorisointi ja arvokeskustelu että pyrittäisiin välttämään kaikin keinoin se että lasten tulevaisuudesta säästettäisiin sillä tavalla että opetusta ei anneta

tässä on minua hienolla tavalla kiritetty ja edustaja puumalakin sanoi että hän ei saa oikein opetusministeriin otetta

tilanne kuitenkin näitten aloituspaikkojen leikkausten kohdalla on sillä tavalla tyydyttävä uskaltaisin sanoa näin

toivoisin myöskin keskustalta ja sen sivistyspoliitikoilta rehellisyyttä teidän puheissanne

ottakaa nyt alkiolainen perinne keskustalaiset mukaan ja olkaa objektiivisia rehellisiä näissä puheenvuoroissanne

käyttäisitte faktoja

minun on pakko myöntää se tosiasia minkä totesin puheessanikin että aikuisten oppisopimuskoulutuspaikkoja valitettavasti näitten säästöjen takia joudutaan vähentämään mutta nuorten kohdalla nyt pyrkimys ja tarkoitus on niitä lisätä

sitten tästä valtionosuusjärjestelmästä edustaja alanko kahiluoto kysyi tietojani

arvoisa herra puhemies

kannatan ed

lupaan siihen perehtyä ja katson mitä sen asian hyväksi voi tehdä

samaten hallitusohjelmaneuvotteluissa on todettu tämän yleisen eriarvoisuus eriytymiskehityksen estämiseksi että osana valtionosuusuudistusta luomme sinne sellaisen järjestelmän joka huomioi alueellisesti aikuisväestön koulutustason työttömyyden maahanmuuttajien määrän ja se pidemmällä aikavälillä kyllä on edesauttamassa tasa arvoisen peruskoulun säilymistä ja kehittämistä suomessa

pidän sitä erittäin tärkeänä

arvoisa rouva puhemies

se on merkittävämpi kuin mihin keskustapuolue pääministerikautenaan ylsi

sitten tästä varhaiskasvatuslaista se että ihan lähiviikkoina tulen asettamaan tämän varhaiskasvatuslakia valmistelevan työryhmän

en tiedä mitä ministeri lindström oikeasti miettii ja mitä hänen päässään liikkuu koska ajattelen kuitenkin niin että jos oppositiopuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja tekee selkeän kohdennetun kysymyksen ja toivoo siihen oikeus ja työministeriltä vähän syvällisempää ja nyansoitua vastausta niin voi sitä nyt kohtuudella odottaa

nyt vain tämä hallinnollinen siirto sosiaali ja terveysministeriöstä meidän ministeriöömme on eri syistä jossain määrin viivästynyt mutta se tapahtuu nyt vielä tämän alkusyksyn aikana ja tarkoitus olikin että heti sen perään sitten asetetaan tämä työryhmä jolta itse odotan todella paljon

arvoisa puhemies

edustaja elomaalle heti alkuun haluan kommentoida ja todeta sen mikä on kirjattu myöskin sivistysvaliokunnan mietintöön jossa todetaan että tämä arviointikeskus toimii uuden kahdelle eri paikkakunnalle helsinkiin ja jyväskylään sijoitettavan viraston perustamisen pohjalta ja niin edelleen

nyt hetki sitten totesi nyt kierrettiin itse asia niin että on kolmen puolueen hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittu eihän siinä nyt mitään uutta asiaa ollut

ehkä nyt taustaksi vielä se että kun tämä asia on hallitusohjelmaan aikanaan kirjattu mikä on ollut hyvin tarkoituksenmukaista että meillä on ollut neljä verrattain pientä koulutuksen arviointitehtävää suorittavaa yksikköä siis opetushallitus koulutuksen arviointineuvosto ja korkeakoulujen arviointineuvosto

mutta jos on näin että te ette halua antaa tämän kokoluokan asiassa sille kuuluvaa arvoa niin että se parlamentaarisesti olisi keskusteltu ja käyty läpi niin eihän sille sitten mitään voi

niin kuin sanoin minä itse kuitenkin koen tämän mustan aukon mustan kohdan uskallanko nyt sanoa ääneen

ajatus oli se että nämä yhdistämällä saadaan paljon synergia ja muita etuja

aika itsekkäänä ja röyhkeänä tekona perussuomalaiselta puolueelta ovat ne motiivit nyt sitten mitkä tahansa ja ne nyt jokainen suunnilleen sitten osaa arvata

minusta oli hienoa että myöskin sivistysvaliokunta ikään kuin tämän johtopäätöksen hyväksyi että toimintaa toteutetaan kahdessa paikassa ja jokainen meistä tänä päivänä tiedostaa hyvin sen että on teknologia ja viestintävälineet ja muut että mitään asiallisia esteitä sille ei ole

itse asiassa halusin nostaa vain yhden asian tästä valiokunnan mietinnöstä esille ja se on se että kun meillä nyt on esimerkiksi nämä jossain määrin huolestuttavat pisa tutkimukset käsissämme niin valiokuntakin halusi todeta että on tärkeää että tälle arviointikeskukselle annetaan tehtäväksi tukea myöskin koulutuksen järjestäjiä arviointeihin liittyvissä asioissa

tämä tarkoittaa saadun selvityksen mukaan muuan muassa arviointiosaamisen arvioinnin lähestymistapojen ja mallien sekä menetelmien kriteerien ja mittareiden kehittämiseen liittyvää tukea

nimittäin tiedossa on se että meidän suomalaisen koulutusjärjestelmän niin peruskoulun lukion kuin ammatillisenkin pitää tehdä tätä omaa sisäistä arviointitehtäväänsä koko ajan oppimistulosten opetuksen laadun lasten hyvinvoinnin kodin ja koulun yhteistyön ja niin edelleen ikään kuin eri indikaattorien kohdalta

mutta arvoisa ministeri te ohititte tämän työperäisen maahanmuuttoasian ja tärkeän siihen liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun kokonaan

tässä on on tärkeää että tämä arviointineuvosto on tukemassa tätä työtä sen ohella että se tekee tätä kansallista ja kansainvälistä tutkimustyötä

minulla on sellainen arvio nyt näistä viime viikkojen ja kuukausien keskusteluista joissa ovat menneet pahasti puurot ja vellit sekaisin että se meidän sosialidemokraattien vaatimus että hallituksen olisi tullut ja pitää tuoda eduskuntaan selonteko vielä tällä vaalikaudella jotta voitaisiin käydä tällainen kokonaisvaltainen maahanmuuttopoliittinen keskustelu ja katsoa sitten missä asennossa mitkäkin poliittiset puolueet ja ryhmät ovat

tässä on itse asiassa käsittelyssä hallituksen aika hyvä esitys koskien julkisesta työvoimapalvelusta annettua lakia

tässähän parannetaan merkittävästi työttömyysturvalla elävän henkilön mahdollisuuksia opiskella esimerkiksi omaehtoista koulutusta siten että hänelle maksetaan työttömyysetuutta ja ylläpitokorvausta

tämä on asia jota muun muassa aikanaan olin työstämässä parlamentaarisessa aikuiskoulutuskomiteassa joka oli sen esitys ja nyt muutaman vuoden viiveellä se tulee hyvä asia